kun lain valmistelumateriaaleista ei löytynyt mitään erityistä mainintaa kunnallisista luottamusmaksuista niistä luottamusveroista joista toisaalta eduskunta on aika tuoreella lainsäädännöllä katsonut että ne siis kunnalliset luottamushenkilömaksut ovat tulonhankkimisesta aiheutuvia menoja siis

toivon että se lakivaliokunnassakin saa aika ripeästi jos niin katsotte puollon ja päästään tässä siihen tilanteeseen jota tosiaan monet pitivät vallitsevana tilanteena ennen tätä korkeimman oikeuden ratkaisua

jos sitten esimerkiksi valtiontalouden tarkastusvirasto ensin jos ei epäile väärinkäytöstä kauniilla kirjeellä pyytää täydentämään ilmoitusta tarkkarajaisuussyistä niin siitä ei seuraa vielä mitään

kansalaisten tuki selvästi tälle pohjoismaiselle ulkopoliittiselle puheelle ja myös tiiviimmälle yhteistyölle on ollut jo pitkään ja se että se nyt näin hyvin näkyy on hienoa

mihin henkilö maksut ja verotuksessa näin ollen vähennyskelpoisia ja kun kuitenkaan me emme valmisteluvaiheessa huomioineet tätä erää ollenkaan niin on sangen loogista ja ikään kuin klassisen laintulkinnan lähtökohdista oikein arvioitu ja valtiontalouden tarkastusviraston pidättyvän roolinkin takia oikeimmin arvioitu että he ovat lähteneet siitä että niitä olisi arvioitava senkaltaisina yksittäisten henkilöiden lahjoituksina puolueille jotka lain mukaan täytyy ilmoittaa lahjoituksina

mutta jos samassa tilanteessa ehdokas olisi ylittänyt lain määräämän katon tarkkarajaisuusongelman vuoksi niin kyllä silloin ollaan ihan eri mittaluokan ongelmassa

koska en usko että se mitä edustaja sasi täällä toivoi että me kaikki olisimme aika piankin nato jäseniä emu jäseniä eu jäseniä tosiasiassa tulee kovin nopeasti toteutumaan niin toivoisin ja olisi tärkeätä että me siitä huolimatta tämän toisenkin kiellon yksiselitteisesti poistaisimme henkisenäkin kieltona ja pohjoismaisilla foorumeilla puhuttaisiin valmisteilla olevista eu asioista

kuitenkin kuullut puolueet olivat sitä mieltä ja valiokunta lopulta yhtyi tähän arvioon että nämä siis nimenomaan kunnalliset luottamusveromaksut ennemminkin rinnastuvat laissa tarkoitettuun menoon joka on vakiintunutta toimintaa toiminnassa eikä yksittäinen valtuutettu tosiasiassa voi päättää että hän lahjoittaa omalle järjestölleen tämän ja tämän summan vaan nämä käytännössä ovat sitä puolueen arkista ruisleipää ja niillä rahoitetaan puolueen paikallistoimintaa

siltä osin kansanedustajat ovat olleet eriarvoisessa rikosoikeudellisessa asemassa että meillä on lahjonnan puolessa liian epäselvät säännöt ja olen tuomassa vielä tälle eduskunnalle kansanedustajien lahjontaa koskevat kiristyskriminalisoinnit

arvoisa herra puhemies

heinäluomakin jotain tietää että ei pidä vähätellä sitä että meillä on puoluekoneistot jotka aktiivisesti näissä nykyisissä vaalipiireissään hoitavat vaalipiirien asioita ja kansalaiset ovat tottuneet valitsemaan näistä nykyisistä vaalipiirin ehdokkaista omat ehdokkaansa

näin ollen tarkastusvaliokunta omana näkemyksenään tässä mietinnössään ilmoittaa että ne kokouspalkkioista perityt luottamusmaksut

eu viimeinkin sai aikaan erittäin vaikean mutta kuitenkin jollain tavalla toimivan eu sopimuksen tästä asiasta että esimerkiksi ranskasta voidaan ottaa yhteyttä romaniaan italiasta espanjaan ja niin edelleen mutta se teki sen niin monimutkaisen hankalan byrokraattisen yhteyshenkilö ja leimojen maailman kautta että se olisi tosiasiassa tuhonnut olemassa olevan hienon pohjoismaisen järjestelmän

onko nyt jo nähtävissä minkälainen se hallituksen marssijärjestys tai erilaisten kuulemisten ja yhteensovittamisten aikataulu ja eduskunnankin tässä mukana pitäminen on

on luonteeltaan

näiden välillä on haettu tasapainoa löydetty ratkaisu ja nyt tulee vastaus myös siihen miksi olen aivan vakuuttunut että tämä uudistus lisää myös äänestysaktiivisuutta

silloin kun joita ei käytetä vaalikampanjan rahoitukseen on arvioitavissa senkaltaiseksi tavanomaiseksi toiminnaksi ettei niitä kuulu arvioida

näissä kuntakuulemisissa on nyt jo tullut monilta kunnilta ihan hyviä kysymyksiä että he vastaisivat ehkä näihin nykyisiin kysymyksiin hiukan eri tavalla jos he tietäisivät mikä on se todennäköisin sote uudistus

vielä kerran

siis puolueen normaaliin järjestötoimintaan liittyvänä käyvän arvon mukaisena suorituksena niitä kuuluu arvioida ja ei kuulu arvioida yksittäisen henkilön antamina puoluelahjoituksina

on päivänselvää että se on niin ylitsekäyvä muutos että se on omiaan myös lisäämään äänestysinnokkuutta ja luottamusta poliittiseen järjestelmään

toinen tulkintakysymys liittyy asiaan josta katsoimme että sitä on parempi ensin selvittää koska asiaa ei ole lainvalmistelun yhteydessä eikä eduskunnan käsittelyssä mitenkään käsitelty

vasta aivan loppusuoralla me yhdessä ruotsin oikeusministerin kanssa saimme komission ja muutaman jäsenmaankin ymmärtämään että pohjoismaissa tämänkaltaiset asiat soitetaan suoraan puhelimella tai laitetaan sähköpostilla eikä siihen tarvita leimoja yhteyshenkilöitä puolen vuoden tai vuoden odotusta

te kysyitte minun mielipidettäni ja minun mielipiteeni on että järjestelmä jossa ei tarvitse pelätä eikä laskelmoida vaan voi luottaa että jokainen ääni lasketaan siinä laskussa kun kaikki paikat jaetaan ensin tämän eduskunnan paikoiksi on omiaan innostamaan äänestämään lisää

asia liittyy korkeakouluharjoittelijoihin tai ehkä laajemminkin harjoittelutyöhön puolueissa tai puolueiden lähiorganisaatioissa

nimittäin kävi ilmi että puolueissa on ollut korkeakouluharjoittelijoita ja ainakin monissa tilanteissa he ovat tehneet opintoihinsa liittyvää merkittävää yhteiskunnallista työtä eivätkä ole olleet niin sanottua veronmaksajien rahoilla maksettua kampanjaväkeä

kerron tämän sen takia että tämänkaltaisia asioita tulee eri ministerineuvostoissa esiin jatkuvasti ja olisi hyvä että pohjoismaiden neuvostossa voidaan näistä asioista yhdessä sopia taktiikka neuvottelutavoitteet ja edistää pohjoismaista yhteistyötä myös eu asioissa

mutta koska asiaa ei ole valmisteltu eikä tutkittu ollenkaan päädyimme siihen että olisi parasta että opetus ja kulttuuriministeriö ja työ ja elinkeinoministeriö selvittäisivät ne ongelmat jotka liittyvät korkeakouluharjoittelijoiden käyttämiseen poliittisissa järjestöissä niin että varmasti asia sitten jos niin katsotaan ja halutaan on uudelleen mahdollista arvioida

toimeksianto on julkinen ja kuten sanottu sen ovat kaikki neljä puolueen puheenjohtajan lisäksi jatketaan vielä matkaa puheenjohtajaa hyväksyneet

nyt valtiontalouden tarkastusviraston tulkinta oli että se on sopimatonta julkisten varojen käyttöä puoluetoiminnassa niin että se on valmisteltu niin että on poissuljettu ettei korkeakouluharjoitteluun tarkoitettuja rahoja tosiasiallisesti päädy kampanja ja vaalityön tekemiseen

arvoisa herra puhemies

mutta ed

södermanin vastausta tavallaan jatkaen pääministeri suomessa sekä tänään että jatkossakin kun tämä uudistus toivottavasti menee läpi kun konsensusta on löytynyt on koko ajan eduskunnan enemmistön kontrollissa ja hänen on löydettävä koko ajan ratkaisuja joita hyväksyy eduskunnan enemmistö

mutta jos kyseiset ministeriöt arvioivat että on olemassa sellaisia puolueessa olevia harjoittelijatehtäviä jotka tukevat nimenomaan kyseisiä korkeakouluopintoja ja sieltä työelämään valmistumista niin silloin tarkastusvaliokunta toivoo että asia valmistellaan niin että mahdolliset väärinkäytökset poissuljetaan mutta järkevä ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tai yhteiskunnallisten asioiden valmisteluun tähtäävä harjoittelu korkeakoulututkinnon osana on mahdollista ja asiaan löydetään ratkaisu

se on hyvin kaukana siitä että yksi ihminen päättää ja yhdellä ihmisellä olisi poikkeuksellista valtaa

toinen seikka on että jo nyt meillä perustuslaissa lukee niin että tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa

arvoisa rouva puhemies

tietosuojavaltuutettu on itse arvioinut että tämä menettely toisaalta on omiaan parantamaan suomalaista tietoturvaa merkittävästi ja hyvin monilta tahoilta tämä vaatii merkittäviä toimia

tällä muutoksella vain ja ainoastaan korjataan se hypoteettinen tilanne että joskus tulisi tilanne mitä toistaiseksi ei ole tullut että konflikti on niin ylitsekäymätön että tarvitaan ratkaisija

silloin myös tietysti se työn määrä on erisuuruinen erikokoisissa yrityksissä eli maksuperuste ei koskaan ole ja tämä on vastaus maksukykyyn vaan siihen työmäärään sidottu

ruohonen lerner ja ed

joitakin minuutteja kymmeniä minuutteja voi viipyä

södermanin esittämällä tavalla selonteolla jonka silloin jo lähetekeskustelussa sekä silloinen pääministeri että minä totesimme varteenotettavaksi vaihtoehdoksi

on aivan selvää että nykyäänkin jos on tarkka tarkistuslaskennan paikka että viimeinen paikka on kolmesta neljästä äänestä kiinni siitähän sitten seuraa niin kuin nykyäänkin pidempi ääntenlaskenta

eli tässä uudistuksessa nykytilanteeseen ulkopolitiikan johtajiin johtamistapaan tasavallan presidentin rooliin ulkopolitiikan johtajana ja jo olemassa olevaan pääministerin rooliin ulkopolitiikan keskeisenä toimijana ei tule kuvailemaanne radikaalia muutosta ei alkuunkaan

tämän lisäksi joka ikinen konsulttitunti jonka tietosuojavaltuutettu antaa yrityksille tullaan erikseen laskuttamaan ja sekä vuosiraportit alkuraportit että kaikki ylimääräinen työ tullaan raportoimaan

nyt on tarjolla hallituksen esitys joka parantaa kansalaisten keskeisintä oikeutta oikeutta äänestää niin että se ääni on yhtä painava

muistutan vielä että tietosuojavaltuutetulla on tämän lain ja muiden lakien nojalla oikeus antaa uhkasakkoja jos hänen saamansa informaatio ei pidä paikkaansa tai sitä mitä on vaatinut ei toteuteta

manninen on paikalla totean että jos on mahdollista että niistä joululahjarahoista vielä miljoona heltiää me olemme toista vuotta silloin peräkkäin suomenennätystasolla sekä syyttäjissä että tuomareissa

tämä muun muassa tässä lähdesuoja asiassa pitää muistaa

tällä kaikella ei ole mitään tekemistä sen kanssa että eduskunnan yhteyteen perustetaan yksikkö josta sekä oikeusministeriö että valtiovarainministeriö ovat yhtä mieltä että mistään sinne ei ole tarkoitus eikä aie ja se näkyy sieltä vaikutusten arvioinneistakin toisaalta leikkaamatta koskaan mitään siirtää

silloin jos tietosuojavaltuutettu vuositarkastusta tehdessään tai muuten huomaa että lähdesuojaa onkin rikottu tietosuojavaltuutettu muun muassa voi kääntyä poliisin puoleen ja silloin tästä rikoksesta alkaa esitutkinta

te olette sdp loppuviivalla eilisten puhelujen perusteella ainut puolue tässä salissa joka vastustaa koko järjestelmämuutosta

arvoisa herra puhemies

kohtuuhintaiseen rakentamiseen vaikuttaa merkittävästi tietysti myös rakentamisen hinta suomessa

oecd on moneen kertaan sanonut että suomessa suhteessa kansantalouden kokoon ja varsinkin pinta alaan rakentaminen on liian kallista ja se johtuu merkittävästi myös siitä että kilpailu on liian vähäistä

zyskowicz viittasitte ja joihin ed

söderman viittasi ja voi olla järkevää ja se on niin kuin itse sanoin itseni mielestä järkevää katsoa ovatko nämä kaikki toimijat riittävän tehokkaita ja onko järkevää että seuraava hallitus tätä kokonaisuutta organisoi niin että se on tehokasta ja voidaan toteuttaa valtionhallinnon talouden kaikki kriteerit

toivon ja vihreät toivovat että huomisessa riihessä löydetään myös keinoja lisätä asuntomarkkinoille toimijoita ja huolehtia että kilpailu muuttuu terveeksi

kaipaisin ministerin lupauksia vielä tältä osin

pulliaiselle ja muille

södermanin ajatus että perustuslakivaliokunta hyvin huolellisesti ja perusteluja vaatien kuulee molempia laillisuusvalvojia on mitä tervetullein

arvoisa puhemies

valtiovarainministeriön puheet tulevasta lisäbudjetista elokuussa ovat lupaavia ja selvästikin tässä ajassa eläviä

arvoisa herra puhemies

eduskunnan tarkastusvaliokunta sai yksimielisen mietinnön homerakentamisesta sisäilmaongelmista valmiiksi

södermanin rakentava ja viisas puhe oli viisas monella tapaa ja kun hän siinä kävi läpi historian tapahtumia sitä minkälaisia kansainvälisiä urotöitä rauhantöitä merkittäviä töitä suomen tasavallan presidentit ovat tehneet sekä kansakunnalle että laajemmin maailmalle niin jatkossakin suomen tasavallan presidentit voivat tehdä ja niin uskon tulevat tekemään näitä urotöitä ja heidän toimivaltansa tulee tältä osin säilymään

käsittääkseni ryhmäpuheenvuoroissa kannatettiin kaikkia niitä asioita jotka hallituskin omalta osaltaan paalutti jo asioiksi jotka täytyy saada läpi

en ole varma kuuluiko se tai havaitseeko sitä ensi lukemalla

heinäluoman näkemys itse asiassa toteutuu

se koskee kouluja päiväkoteja ja kaikkia näitä kunnan peruspalvelutoimia varsinkin sairaaloita ja lastensairaaloita

se mitä te olette tavoitellut tältä osin tasavallan presidentin roolista ja juuri hänen mahdollisuudestaan ulkopolitiikan saralla tehdä näitä suuria palveluksia sekä omalle kansakunnalle että maailmalle säilyy

samaan aikaan kun täällä ministeri esitteli lisäbudjettia sekä raimo sailas että jukka pekkarinen ilmoittivat että juuri tältä pohjalta kuuluu edetä

kovasti arvostaisin jos vähän sitä elokuuta jo tältäkin osin vilauttelisitte

nyt käsittääkseni meillä on hyvin laaja konsensus siitä että tämä avoimuus tullaan rakentamaan niin että tuli ilmoitus ulkopuolinen lahjoitus mistä tahansa tämän rajan yli se näkyy valtiontalouden tarkastusviraston sivuilla

käsittääkseni ja siinä keskustelussa ovat olleet kyllä keskeisesti myös sdpn edustajat mukana tämä salaisuusasia oli silloin esillä tässä muodossa

mutta oikeusministerillä on erittäin lämmin tuki ja halu löytää tässä vielä pidemmälle tätä salia ja salin roolia korostava rooli ja luulen että se löytyy nimenomaan siitä kombinaatiosta että salaiset asiat käydään kaikkien eduskuntapuolueiden kesken muualla ja sitten suuri sali keskustelee asioista muuten

kallista suuresti arvostan mutta omat kokemukseni kansanedustajana myös oppositiosta käsin viittaavat aivan toisenlaiseen mahdollisuuteen vaikuttaa asioihin

tarkastusvaliokunta on hyvin vakiintunut valiokunta useimmissa länsimaisissa parlamenteissa itse asiassa ne ovat monissa parlamenteissa yhtä vanhoja kuin valtiovarainvaliokunnatkin

viimeksi eilen olen lähettänyt lakivaliokuntaan kirjeen että siellä sekä opposition että hallituspuolueiden kansanedustajien huolet ovat olleet niin vakavia että heillä on valta muuttaa tiettyä kohtaa huoliensa mukaiseksi

vielä kerran haluan palata siihen että tarkastusvaliokunnan työskentelyssä on erittäin oleellista että siitä mitä me teemme on ennen kaikkea hyötyä jatkossa että asiat tehdään paremmin eikä että etsimme syyllisiä

näin suomen parlamentti toimii

mutta kun olen lehdessä viitannut siihen että imfn osalta ei ole ollut puhetta niin se puhe viittaa niihin tilanteisiin kun eduskunnassa on esitelty ervvn ja evmn uusimpia asioita

on päivänselvää ettei kokenut viidennen kauden kansanedustaja ja entinen oikeusministeri väitä että jotakin on salattu kun se on täällä puhumattakaan että olisi tapahtunut jotakin laitonta

kerran vielä

tarkastusvaliokunnan keskeisin huoli ja toive että jatkossa näin ei tapahdu liittyy siihen että aina tästä eteenpäin kun euroopan talouskriisin vastuita valitettavasti varmasti joudutaan kasvattamaan kun niihin joudutaan palaamaan se kokonaiskuva tulee kerralla esiin ja että silloin palataan näihin kaikkiin

tämän kokonaiskuvan antamisessa imfn päätös on jäänyt ikään kuin vähän sinne taustalle niissä tilanteissa kun asioita on esitelty

mutta on päivänselvää että kaikki mikä tähän kirjaan on laitettu on julkista ja silloin on siis päivänselvää ettei kukaan voi sanoa että olisi yritetty salata

arvoisa puhemies